kummanko asukas ihminen haluaa olla

arvoisa puhemies

eli niitä uudistuksia mitä itse asiassa tässä salissa on aika moneen kertaan käyty läpikin nyt vielä kerran listaan

olen aivan varma että suomalaiset fiksut virkamiehet joita suojelupoliisissa on pystyvät kommunikoimaan tämmöisen viestin kanssa ihan niin kuin kuka meistä tahansa

me olemme tässä tehneet hyvinkin sosiaalisesti oikeudenmukaista politiikkaa parantaneet myös tulonsiirtojen kautta kaikkein pienituloisimpien ihmisten elinmahdollisuuksia

eli olennaista on se että pystymme rakentamaan luottamusta tähän maahan niihin toimijoihin jotka miettivät voiko täällä investoida

kysymys ei ole budjettileikkauksista vaan siitä että vahvistamme tällä toimenpiteellä miesten ja naisten tasa arvoisia mahdollisuuksia osallistua työelämään ja toiseksi että saamme ylipäänsä suomalaisten työhön osallistumista lisättyä

ainoa poikkeus tässä maailmanajassa edelliseen lamaan on se että nyt meillä ei ole varaa samalla tavalla elvyttää kuin viime kerralla ja se tekee tästä tulevaisuudesta kyllä hirveän epävarman

me molemmat olemme kuulleet niistä neuvotteluista joissa aina pääministeriin asti ja viime kädessä komission puheenjohtaja ovat neuvotelleet ja siitä huoneesta on laitettu kaikki muut pois tulkitsemasta oikeusperustaa koska sitä ei aidosti oikeastaan ole komission mielestä ainakaan ollut ja sitten sieltä on tullut jonkunmoinen sopimus ja on sinänsä ollut hyvä että se sopimus on saatu aikaan mutta aina se on ollut huteralla pohjalla koska meidän neuvottelukumppanimme ei todenna tai allekirjoita sitä suomalaista tulkintaa asiasta

kestävä julkinen talous on nimenomaan yhteiskunnan heikoimman etu

arvoisa herra puhemies

ylläni teosta jotka ovat taas toistuisitte lisäkysymykseilmoittautumaan

tässä meillä on erilainen linja

vasemmistoliiton vaihtoehto olisi yhteiskunnan köyhimmille ja heikoimmille kuin vanhassa sanonnassa housuun päästämisestä jääkylmässä pakkassäässä

eli kannattaa varmaan vähän tarkistaa totuuksia

arhinmäki esitti palkkatuloveron tasolle koska se johtaisi siihen että suomesta merkittävät pääomat siirrettäisiin niihin maihin joissa pääomatuloveroprosentti on alhaisempi

eli kun kustannuspaine teollisuudessa joka tapauksessa nousee minä luulen että teollisuus tekee näitä ratkaisuja joka tapauksessa eli etsii edullisimman tavan selviytyä mikä tarkoittaa että mahdollisimman vähän tarvitsee käyttää energiaa ja sikäli kuin sitä tarvitsee se olisi sitten esimerkiksi metsäteollisuuden puolella itsetuotettua joka nyt perinteisesti on bioenergiaa

vaikka se että totean että me olemme valmiita tekemään lisätoimenpiteitä tasapainottaaksemme suomen taloutta kuulostaa pahalta niin sen pitää olla ja se voidaan nähdä myös vastuun kantamisen tulevaisuudenuskoa herättävänä viestinä siitä että me emme päästä suomea ylivelkaantumisen kierteeseen

kelamaksu oli semmoinen maksu jota työnantaja suomalaiset kunnat ja yritykset maksoi kun palkkasi ihmisen töihin

meidän ulkomaalaisia mahdollisia asiakkaita on harvalukuinen joukko verrattuna meidän vientipotentiaaliin eli meidän tuotteita ja osaamista ei osteta maailmalla koska talous menee huonosti

nämä eivät ole tärkeitä arvoja kaikille mutta hallituksessa päädyttiin tähän ratkaisuun koska meidän yksi keskeinen ongelma suomessa on työhön osallistumisen vähäisyys

eli ei niitä työpaikkoja vain valtion rahaa syytämällä pystytä luomaan vaan luomalla hyviä edellytyksiä

eli vanhemmat maksavat siitä käytetystä palvelusta eivätkä yhtään yli

arvoisa puhemies

tämä tiedonantokeskustelu tulee vaan entistä perustellummaksi jotta voisimme käydä läpi myös ne mielikuvat ja virheelliset käsitykset joita tämän keskustelun puolitoista vuotta kestäneen keskustelun aikana on tullut

oma lähtökohtani on karkeasti ottaen se että työnteon ja työllistämisen verotusta ei pidä nostaa pikemminkin laskea välillistä veroa voidaan nostaa

vastaan joihinkin kysymyksiin varmaan kaikkiin en kerkeä

minä uskon erittäin vahvasti siihen että tulevina vuosina elintarviketalous ruokakulttuuri voisi olla suomelle työllistävä ja talouskasvua tuova sektori aivan toisella tavalla kuin tähän mennessä

eli me olemme tulleet vuosien saatossa niin syvälle että nyt me emme enää syvemmälle voi päästä menettämättä liian paljon arvokkaita asioita ja nyt pitää mennä ylöspäin

toinen on joustava hoitoraha

eli meillä käytetään erilaisia elinkeinopoliittisia toimenpiteitä tukemaan investointeja siellä missä investoinnit ovat syntyäkseen ja silloin se tarkoittaa sitä että kun yrittäjä jossakin päin suomea aikoo investoida ja investoinnin edellytyksenä on se että voidaan saada hieman julkista tukea niin sitä sitten jos kriteerit täyttyvät voi saada

luvatut jättimäiset etuusparannukset lämmittäisivät ensi vuonna mutta hallitsematon velkakierre pakottaisi pian leikkauksiin joissa saavutettu otettaisiin moninkertaisesti pois

eli jälleen kerran pienten lasten vanhemmat jotka haluavat voivat yhdistää työssäkäyntiä ja lastenhoitoa joustavammin kuin tällä kertaa

vaikka ei pitäisi ajatuksesta että suomessa on pääomia tai varsinkaan niistä tuloja saavia kannattaa sen verran isänmaallinen kuitenkin olla että pidetään ne pääomat suomessa työllistämässä suomalaisia ihmisiä jotta nämä ihmiset myös maksavat pääomatuloveronsa

jos vääristelee aiheuttaa itse omat ongelmansa sitä ei voi mennä pelastamaan yhteisellä luototuksella ei nyt eikä tulevaisuudessa

tätä asiaa aiemmin joitakin viikkoja sitten kannatti myös rakennusteollisuus mutta nyt he lähettivät kirjeen että he vastustavat sitä ihan siitä lähtökohdasta että asunto osakeyhtiöillä ei yleensä ole verotettavaa tuloa

kiitos hyvin mielenkiintoinen kysymys että olisiko meillä rytmihäiriö

eli sen takia oli hyvät pääsivät ensin pysyvä vai

jos maailma meitä haastaa todella kovasti niin silloin suomalaiset itse ovat vastuussa omasta tulevaisuudestaan ja silloin vaan pitää tehdä se mikä pitää tehdä

mutta kun jokainen päätös tehdään sitten lainsäädännön muotoon ja tuodaan eduskunnan käsittelyyn ensi syksynä budjetin yhteydessä niin silloin meillä on tarkemmat vaikutusarviot eri toimenpiteistä

laman vaikutuksia torjuimme kymmenien miljardien elvytyksellä

avun on oltava jäsenmaiden välistä tällaisissa tapauksissa kun omalla vääristelyllä väärillä tiedoilla aiheuttaa omat ongelmansa

tuohon listaan minkä edustaja elsi katainen listasi voisi sanoa että puolustusvoimauudistus tehtiin sen takia että nuorten ikäluokkien koko pienenee eli meillä ei ole tarvetta niin suurelle joukolle varuskuntia tulevina vuosina kuin tähän saakka on ollut ja toisaalta jotta meillä riittäisi rahaa siihen että kolmasosa budjetista menee hankintoihin kolmasosa siihen rakenteeseen ja kolmasosa palkkoihin

arvoisa puhemies

mutta nyt meiltä päättäjiltä kysytään mitä suomessa pitää tehdä jotta perusteollisuus mutta myös pk yritykset kykenisivät kasvamaan tässä maassa

että sinänsä ihan hyvältä kuulostava ajatus mutta voi olla että tämä verotus on vähän monimutkainen kommervenkkinen tähän asiaan

jokainen puolue valitsee tietysti ihmiset vastuullisille paikoille sen mukaan kuin hyväksi katsoo

mutta en ole sitoutunut yhtään sen pidempään elvytyspolitiikkaan kuin se on vähänkään järkevää ja tarpeellista koska mitä pidempään elvytetään sitä suurempi se velkataakka on

sehän vaatisi tietysti lakimuutoksen ja tokkopa täällä kerittäisiin sitä edes käsittelemään eikä ole nyt tarkoitus tehdä

kun tiedämme palkankorotukset tiedämme veronkevennykset tiedämme etuuskorotukset ja arvioimme inflaatiota niin tästä tulee tämä ostovoiman lisäys

erityisesti venäjällä on nuoren sukupolven hallussa olevia kasvavia yrityksiä jotka ovat kiinnostuneita tulemaan suomeen mahdollisesti jopa listautumaan suomessa sen takia että he kokevat että tämä olisi hyvä paikka päästä eurojärjestelmään kiinni löytää uudet kasvumahdollisuudet hyödyntää myös suomalaista osaamista

puhemies

arvoisa puhemies

minä en sitä voi vielä ilmoittaa kun me emme ole vielä ministeriöitten kanssa käyneet sitä tarvetta läpi emmekä toimenpiteiden kirjoa

minulle ei ihan selvinnyt tuo ed

se lohdullinen puoli on se että meillä on iso joukko esimerkiksi uusiutuvan energian yrityksiä jotka voisivat kasvaa erittäin suuriksi työllistää paljon ihmisiä tuoda tuloja suomeen mutta tämän maan pitää olla kilpailukykyinen

minä luulen että tämä energiaveroleikkuri on kuitenkin yksinkertaisempi ja sitten voidaan säädellä sitä energiaveron tasoa sen mukaan kuin rahaa tarvitaan ja koetaan että teollisuutta pitää veroilla rasittaa

arvoisa puhemies

me tarvitsemme sitä joustavuutta lisää niin että perheet voivat aidosti myös suunnitella sen että voi olla tilapäisesti työssä ja tilapäisesti lasta hoitamassa

toinen kohta on sitten se että meillä verotuksessa on lähdetty siitä että vähennyksiä voi tehdä ainoastaan omista tuloistaan ei jonkun toisen tuloista

kunnallisen demokratian pitää vahvistua nimenomaan kaikkialla suomessa ja sitä vahvistetaan pääsääntöisesti sillä että meillä on elinvoimaisia kuntia eli semmoisia joilla on aidosti sen verran vahva taloudellinen tilanne että ne kykenevät myös ikääntyvässä suomessa tarjoamaan palvelut

se on totta että jos suomessa aiotaan lisää tuloja saada veroja kiristämällä niin kuin olen ymmärtänyt että hyvin monet ovat sitä mieltä että veroja pitää kiristää niin aina sen joku maksaa

ei työurien pidentäminen ole pieni asia

integroidaan sosiaali ja terveyspalvelut ja perus ja erikoistason palvelut ja toinen on sitten se että siinä pitää olla mahdollisimman tehokas päätöksentekomalli ettei kopioida nykymallien heikkouksia nimenomaan päätöksenteossa

rajamäen virhe

mutta me kävimme itse asiassa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa keskustelua onko tämä verkkoliiketoiminta ja sähkönjakelu fortumille enää strategista ja totesimme että ei ole

toinen on sitten oppilaitosten laadukkaana pitäminen ja se tietysti mahdollistaa sen että ihmisillä on ylipäänsä mahdollisuus saada palveluja

silloin puhutaan vaikkapa opiskelijoitten nopeammasta tulosta työelämään eri syistä johtuvien välivuosien vähentämisestä työuran keskivaiheilla mutta myös sitten sieltä loppupuolelta

haluamme olla vastuullisia myös siitä ajasta joka koittaa viiden ja kymmenen vuoden päästä